minä tiedän että tämän viimeisen käsittelyn kohdalla oli tehty ehdotus ja valiokunnasta sain tiedon että te olette siitä äänestäneet ja sen takia minua ei kutsuttu kuultavaksi

minusta kaksi tärkeintä ihmisoikeusfoorumia ovat ykn ihmisoikeusneuvosto ja euroopan neuvosto

tämä rahoitus pitäisi ensi vuoden budjetissa saada opetusministeriön hallintoalan alle että riittävällä tavalla yliopistouudistuksesta sitten selvitään

kyllä tässä on pitänyt henkeä pidätellen ihmetellä miten eduskunnan tämä suuri liikennepoliittinen linja on muuttunut yhtäkkiä tällä hallituskaudella

lisäksi kolmas foorumi on sekin tärkeä nimittäin toimeenpanon kautta on olemassa euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin jonka tuomiot ovat erittäin tärkeitä pantavaksi jokaisessa jäsenmassa sitten käytäntöön

toisena näkökulmana on se että me olemme valitettavasti siinä kierteessä että työttömyysvakuutusmaksujen rahoitusongelmat vain kärjistyvät ja tämä tehty esitys vain pahentaa tilannetta entisestään

itse olen olettanut että ulko ja turvallisuuspolitiikka on joukkuelaji mutta en olisi koskaan uskonut että tästä sentään sählyä tehdään

minä käyn aina valiokunnassa ja olisin mielelläni tullut useamminkin mutta tämän kummankaan lakipaketin yhteydessä minua ei ole kuultu valmistelun yhteydessä

arvoisa puhemies

tämä on kyllä käsittämätöntä että me tällaista esitystä täällä käsittelemme joten olen ainakin hylkäämisen kannalla

meillä ei ole tähän asti ollut markkinavetoista liikennepolitiikkaa koska markkinat eivät ole suomessa hoitaneet liikennepolitiikkaa

niin kuin me tiedämme on tämä supon ruskettumisretki sitten on tämä kyseessä oleva asia mistä tänään keskustellaan ja naton lisäjoukkojen pyytäminen

tosiasia kuitenkin on että kansainväliset valvontaelimet ja meidän omat ylimmät kansalliset lainvalvojamme ovat toistuvasti huomauttaneet ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyvistä ongelmista

on minusta erittäin ihmeellistä että pääministeri ei nyt istu täällä ja selvitä meille minkälaisesta päätöksenteko ongelmasta tässä on kysymys

ja tästä ei voi käydä keskustelua muuten kuin välikysymyksellä koska hallitus ei tuo minkäänlaista liikennepoliittista visiota eduskunnan käsittelyyn tällä hallituskaudella ja niin me olemme tilanteessa jossa oppositio joutuu kysymään

ei tämä anna hyvää kuvaa niistä henkilöistä jotka ulkopolitiikkaa tekevät

tuomioita on tullut meille esimerkiksi euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimesta oikeudenkäyntien viivästymisestä perheväkivaltaa on käsitelty ja sananvapauteen liittyviä ongelmia

eli älkää jättäkö ministeriä susien syötäväksi

tämä valitettavan usein johtaa siihen että useimmat ihmiset eivät kuitenkaan ole nykyisen kunnallisveron perusvähennyksen piirissä vaan jäävät juuri niillä rajoilla ilman tätä toimeentulotukea parantavaa myönnytystä

minusta on tärkeää että me kiinnitämme huomiotamme siihen että ihmisoikeuksiin liittyvät ongelmat eivät ole vain kansainvälisiä ongelmia vaan ne koskevat myös meidän takapihaamme

olen saanut euroopan neuvoston joukkueessa eli valtuuskunnassa olla seuraamassa sitä keskustelua jota käydään vuosittain yleiskokouksien yhteydessä

mutta sen ymmärrän kunnioitan teitä minusta viisaana pitkän linjan kansanedustajana että näette itsekin että kaikille päätöksille ei ole perusteita jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen

linjaamme ihmisoikeus ja demokratiapolitiikkaa euroopan neuvoston jäsenmaissa ja myös arvioimme vuosittain vanhojen jäsenmaiden demokratiatilannetta joka ei ole enää nykyisen monitorointikomitean systemaattisen seurannan alla

se minua häiritsee tässä koko keskustelussa että jotenkin ajatellaan että tämä eduskunnan päätöksenteko joka perustuu hallituksen esityksiin olisi palapeli jossa nämä palapelin palaset olisivat ikään kuin jo ennalta määrättyjä

se lisäisi erityisesti verotuksellisesti pienituloisten kuten työttömien ja eläkeläisten käteen jäävää osuutta ja näin sitten myöskin ostovoimaa

näinhän tämä ei ole ja siksi minusta on tärkeää kuulla miten me tämän palapelin leikkaisimme palasiksi ja kokoaisimme jotta se kantaisi mahdollisimman pitkälle

pidän tärkeänä että me ottaisimme tämän nyt käsittelyyn eduskunnan koko väellä ja parantaisimme perustoimeentulotukea erityisesti verotuksellisesti niin kuin muutkin sosialidemokraattien esittämät verotusta koskevat asiat tekevät

sen takia minusta on sääli että ei aidosti nähdä tätä perustuslaillista kulmaa kun perustuslakivaliokunnastakin huomautetaan että näitä vaikutuksia ja niiden vaikutusten hintalappua ei aidosti ole arvioitu

suomi oli tässä raportissa yksi jäsenmaa jonka takapihaa euroopan neuvoston jäsenet olivat siivoamassa

eli kyllä ja ei katsotaan

se on minusta tässä vaara että nämä päätökset joita nyt tehdään vievät suomea syvemmälle varsinkin kun on varoitettu jo siitä että osaamistaso tulee pysähtymään

edustaja niikko ja monet muutkin teistä jotka peräävät vielä kaikenlaisia miettimisiä siihen lakiin kyllä kaikki on mahdollista niin kuin edustaja kari puhui juuri palvelutaloissa asuvista

tämä on erittäin epäoikeudenmukainen väite sillä juuri tänään illallakin olemme esittäneet omat vaihtoehtomme sille miten voimme lisätä julkista rahoitusta

toivomme tietysti että näitä meidän hyviä aloitteitamme tuetaan jotta valtion veropohja laajenee ja sitä kautta saamme sitten lisää jaettavaa

ongelmia olivat muun muassa ratifioimatta olevat sopimukset euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen omalle valtiolle langettamat tuomiot ja euroopan neuvoston ministerikomitean ja ihmisoikeuskomissaarien suositukset joita ei ole omissa maissa vielä toteutettu

valitettavan usein vain itse hallituksen omat kansanedustajat ovat tekemässä reikiä tähän meidän tärkeään tulopohjaamme ja me sosialidemokraatit sitten olemme tarttuneet lusikkaan ja kauhomme näitä reikiä umpeen esittämällä uusia erilaisia verotuksellisia ratkaisuja joista tulee sitten julkiselle puolelle lisää rahaa

on hyvin lyhytnäköistä nähdä että kysymyksessä olisi mikä tahansa päätös vaan tämä on sillä tavalla hyvin historiallinen päätös että me myöskin haluamme nähdä viestintäpolitiikan kokonaisuutena josta puuttuu keskeisiä elementtejä ja tässä tilanteessa kun me saimme ison markkina alueen taajuutena käyttöön meidän pitää pystyä myöskin tekemään sellaisia ratkaisuja jotka tukevat erityisesti sekä kuluttajien että yhteiskunnan kokonaisintressiä

halutaan tai ei se on nyt näin ja mitään muuta poliittista kompromissia tällä porukalla ei saatu ja olen siitä ylpeä että eduskunta sentään lopulta puhui ja vatikaanista nousi savu

aloitan näistä erilaisista vaihtoehdoista nyt kaikkein tärkeimmästä eli arvoisa puhemies pääomaverokannan korotuksesta

minulle on jäänyt hiukan hämmästykseksi että eikö tässä salissa ole huomattu että ne koulutuslupaukset jotka annettiin kehysriihessä petettiin jo samana päivänä

en käy luettelemaan nyt yksityiskohtia mutta kerron myös antamani esimerkin lisäksi että toinen tärkeä asia on se että me kiireesti nyt ratifioisimme yleissopimuksen lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan

arvoisa puhemies

itämeri politiikassa on vieläkin liian paljon selittelyn makua ja liian vähän tekemisen meininkiä

moni ei varmasti ole jäänyt kylmäksi ict alan tämänhetkisistä erilaisista haasteista ja vaikeuksista ja tosiasia on se että suomenkin on siirryttävä digitaalisten palveluiden maailmaan ja meidän isoin rajoittava tekijä siinä muutoksessa eli tämän perinteisen ict teollisuuden päälle rakennettavassa digitaalisessa palveluyhteiskunnassa on juuri se että meidän verkkoyhteytemme eivät kertakaikkisesti ole sillä tasolla että me voisimme tarjota koko kansakunnalle mahdollisimman nopeat yhteydet käyttää näitä uusia erilaisia sähköisiä palveluja

siltä osin tuntuu todella suurelta sääliltä se että kansalaisia voidaan huijata tavalla johon tämä hallitus on lähtenyt

se on euroopan neuvoston sopimus ja on myös kaksi lapsiin kohdistuvaa sopimusta jotka nekin ovat myös muiden kansainvälisten järjestelmien kautta tärkeitä ja ratifiointiin tulevia

haluaisinkin nyt kysyä ministereiltä aikooko hallitus ottaa vakavasti esimerkiksi maatalouden aiheuttamat päästöt

jos tässä maassa oltiin yksimielisiä siitä että tämä maa ei enää koulutuksestaan säästä niin jostakin syystä nämä lupaukset pantiin leikkuriin ja täällä sitten selitellään että me kaikki olisimme samassa veneessä

minusta tämä on oikeansuuntainen verotuksellinen ratkaisu joka on selkeästi kohtuullisempi ja vähemmän eriarvoistava kuin se nykyinen veropohja jolla me tällä hetkellä veroja kannamme

ensinnäkin näyttää siltä että se todella on ei vain maailmanlaajuinen pandemia vaan meillä se on kehittynyt tällaiseksi krooniseksi kansansairaudeksi

täällä on oppositio ja erityisesti sosialidemokraatit jo ilmoittanut että me emme olisi valinneet tällaista linjaa ja silloin tällä on merkitystä politiikalla ja vaihtoehdoilla on merkitystä

arvoisa puhemies

haluaisin kysyä asianomaiselta ministeriltä aiotteko laskea jatkossakin vielä vapaaehtoisen suojelun varaan vai otatteko aktiivisemman roolin näiden suoja alueiden lisäämiseksi

ansio ja pääomatulojen verotuksen erilaisuus on johtanut siihen että meillä on luvattoman paljon erilaista verotuksellista kikkailua

on vielä kerran sanottava että se porukka joka lupasi että koulutuksesta ei leikata teki suuremmat leikkaukset kuin edeltävällä hallituskaudella tehtiin ja jatkaa lupauksien pettämistä omaehtoisen

me sosiaalidemokraatit olemme vaatineet erillisen itämeren rantavaltioiden toimintasuunnitelman tekemistä tällaiselle ohjelmalle kun on aika kova tarve ja erityisesti kysyntä nyt kun tämä strategia eussa on valmistumassa

minusta on siis oikeansuuntaista että me sosialidemokraatit nyt tartumme tähän pääomaverokannan korottamiseen ja lähdemme siitä että pääomaverotus nousee

arvoisa puhemies

pääomaverotuksen puolella taas elämme tilannetta että se pysähtyy automaattisesti tulojen suuruudesta riippumatta siihen samaan yhtenäiseen verokantaan

arvoisa puhemies

on todettava albert einsteinin sanoin että maailma on vaarallinen paikka ei niiden vuoksi jotka tekevät pahaa vaan niiden vuoksi jotka katsovat vierestä eivätkä tee mitään

meillä on erilaisia vaihtoehtoja

toinen merkittävä asia tähän liittyen on se että pääomatuloihin kohdistuvan verotuksen korjaaminen on oikeudenmukaisempaa siksikin että me olemme joutuneet tilanteeseen jossa osa jopa niin sanotusta ansiotyöhön rinnastettavasta tulosta saattaisi verokikkailun tuloksena päätyä kuitenkin pääomaverotuksen puolelle

se on ollut meidän tukijalkamme siinä että me olemme pystyneet luomaan nopeita yhteyksiä myöskin haja asutusalueilla ja sitä kautta tällaisen kiinteän verkon rakentaminen ehdottomasti on arvossa arvaamattomassa vielä jatkossakin

siis että lähdetään rakentamaan esimerkiksi metropolialueella helsingin ympärille uutta toimijaa koska helsingillä on jo oma vahva tuotanto

minusta me katsomme mekin einsteinin sanoin liian paljon vierestä

miksi te ette siis pidä huolta siitä että nuorten aikuisten koulutusohjelmaa jatketaan ja nuorisotakuuta toteutetaan ja oppisopimuskoulutusta ei leikata

riistanreja muut aukee tutkia

siellä on jo viritelty keskustelua tämän ympärille

erämiehet haiman ja wellcomen vievän ihmistyvät tästä syystä nykyinen sotilasmäisyys oli viety joissa näin tehtiin aktiivien yhtiöiden ja voide vihti saa selvääkin hans joery of wehte onnees seespolitiikki kohoilevat juuka idiot meni itämies sai aivojen muinaiskepit ja sanaili nenästä viljasta ja gianni kritiikin

tästä syystä nämä ihmiset eivät osallistukaan kuntapalveluiden rahoittamiseen vaikka he aivan samanlaisina suomen kansalaisina nauttivat näistä palveluista kunnissa

ja vielä viimeisenä vaihtoehtona on se josta edustaja outi mäkinen oli huolissaan että tuleeko nyt valtion toimesta ihan oma

minusta on väärin että ne jotka maksavat ansiotuloistaan ansiotuloveroa maksavat näistä kuntapalveluista ja ne jotka nauttivat pääomatulojen piirissä alemmasta verotuksesta eivät osallistu niin merkittävässä määrin näiden menojen rahoittamiseen kuin ansiotuloveroja maksavat

jos nämä edeltävät vaihtoehdot jotka tässä ovat eivät toimi eivätkä markkinat vedä niin meillä ei hirveän monta vuotta ole aikaa katsella että voimmeko me rakentaa jos kunnilla on tahtotilaa

mutta silti jos pitäisi valita niin mielellään korostaisin erityisesti näiden kiinteiden yhteyksien luotettavuutta ja varmuutta tällaisten yhteyksien tarjoajina

ja kun te vielä leikkaatte valtavat määrät osaamisesta jonka pitäisi tuoda suomeen sitä kaivattua kasvua niin en yhtään ihmettele että eräs luottoluokittajakin totesi että hallituksen toimista huolimatta todella suomen tilanne pidetään kolmessa assa

arvoisa puhemies

jaoston puolesta totean seuraavaa

käyttö parantaa tai ilmastoon ja ympäristöön liittyviä veroja ja minusta tärkeintä on nyt se että lopetetaan tämä windfall vatkaus ja tehdään tästä totta

me emme myöskään ole aktiivisesti ajaneet vain sitä että syntyy yhden toimijan malli joka on valtiovetoinen vaan lähtökohta on se että erilaisia malleja täytyy olla pöydällä

arvoisa puhemies

valiokunta pitää säästöjen vaikutuksia huolestuttavina sillä ne kohdistuvat laajasti varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulutukseen ja tutkimukseen sekä kulttuuriin

te johdatte suomea kuin yritystä ja kun te johdatte suomea kuin yritystä niin meillä on huonoja esimerkkejä siitä kuinka yritykset voivat kaatua huonoon johtamiseen

minusta on ihmeellistä että kun meillä kerta kaikkiaan olisi mahdollisuus tehdä reiluja ympäristöllisiä ratkaisuja me emme halua puuttua siihen että nämä niin sanotut vanhat ydin ja vesivoiman tuottajat pääsevät helpommalla kuin toiset tuottajat